liikenneselonteossa on huomioitu sisävesiliikenteen tarpeet hyvin

pitää muistaa että suurvallat ja kaikki euroopan maat sijoittavat näihin asioihin suuria määrärahoja ja saavat näin ollen etukäteen tietoa tulevista uhkista

tämän järjestelmän on todettu olevan suomelle se paras mahdollinen edullinen toimiva ja ennen kaikkea tällä taataan se että meidän maanpuolustustahto tässä maassa on erittäin hyvällä tasolla

uuden metsälain on sitä tulevaisuuteen peilataan sitä aikaa tulevaisuudessa minä aikana tämä uusi laki metsäkeskuksista on voimassa on syytä nostaa esille se että tulevaisuudessa esimerkiksi metsävaratietojen keruu ja siitähän meillä on tänä päivänä lähetekeskustelussa asiaa koskeva laki tulee olemaan metsäkeskuksille hyvin tärkeä tehtävä

joitakin kommentteja toki se vielä kaipaa

ensinnä kuitenkin haluan omalta osaltani kiittää ministeri sirkka liisa anttilaa erinomaisesta yhteistyöstä jota maa ja metsätalousvaliokunta on hänen kanssaan saanut tehdä

siitä on paljon tutkimustuloksia ja ilahduttavaa niissä tuloksissa on se että myös nuorten keskuudessa maanpuolustustahto on erittäin korkealla

kysyn ministeri anttilalta olisiko mahdollista kun nyt olette tehnyt muun muassa työ ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyötä metsäyrittäjyyden taholla että saataisiin tämä kemera varojen se osa mikä käytetään haketustukeen maantienvarteen tuotu puu on kuitenkin energiakäytössä jo siitä hetkestä eteenpäin kun se on kasaan saatu siirtää kokonaisuudessaan työ ja elinkeinoministeriön puolelle jolloin nämä kemera varat siihen metsälliseen työhön riittäisivät ja haketustuki tulisi työ ja elinkeinoministeriön energiavaroista

jos tämä verkkotiedustelu ei toimi niin sitten muukin tiedustelu rajojen turvaaminen ja yleensä järjestyksenpito maassa on vähän heikommalla tasolla

yhtä tärkeää suomen tulevaisuuden kannalta on se että viisaalla ulko ja turvallisuuspolitiikalla varmistamme sen että pysymme edelleen valtiona johon luotetaan ja joka on rauhaa rakastava valtio joka on myös mielletään kaikissa ja kaikissa eri naapureissamme ja myös kaikissa eri foorumeissa ympäri maailmaa mielletään että suomi on ulkopoliittisesti sitoutumaton maa sotilasliittoihin kuulumaton maa puolueeton maa

aivan samalla tavalla myös tämän maaseutupoliittisen selonteon valmistelussa olemme saaneet ministeriöstä kiitettävästi tietoa ja ministeri on meitä pitänyt todellakin ajan tasalla tässä asiassa

vaikka suomi on hoitanut talouttaan vastuullisesti ja viisaasti on reaalitalouden kautta tuleva vientikaupan hiljentyminen vaikuttanut negatiivisesti myös meidän kansantalouteemme

toivon että parannuksia voitaisiin etsiä ja toteuttaa näissä asioissa eduskunta on tulevissa lainsäädäntöhankkeissa yksimielinen

jos tavoitteeksi asetetuissa määrissä halutaan pysyä niin nykyinen tie ja rataverkko ei pysty selviytymään lisääntyvän liikenteen rasituksista

on syytä muistaa se että näihin asioihin monesti liittyy juridisia kysymyksiä ja metsäkeskus on erittäin hyvin hoitanut tätä tehtävää metsätaloussuunnitelmien tietoja säilyttävänä organisaationa ja päivittävänä ja ennen kaikkea myös metsäsuunnitelmia tekevänä organisaationa

sitten kun katsoo maaseudun tulevaisuutta lähivuosina niin meillä on edessämme kaikki mahdollisuudet mitkä tulevaisuus vaatii niin suomelta kuin maailmalta

lisäksi kuorma autokaluston määrä ja krooninen ammattihenkilöstön pula estävät varsinkin kuorma autokuljetusten olennaisen lisäämisen

kansantaloutemme pyörii pitkälti ulkomaankaupan varassa ja tässä taloustilanteessa hallitus on nimenomaan pitänyt kotimarkkinoita hyvässä kunnossa muun muassa hyvällä veropolitiikalla työn verotusta keventämällä

on pidettävä huoli että alueellisesti koulutusta järjestetään joka puolella suomea jotta tuetaan yritysten työvoimatarvetta tehokkaasti

herra puhemies

nyt kun tämä metsävaratietojen keruu on mennyt uudelle vuosituhannelle uusine menetelmineen on tärkeää että metsäkeskusten asema säilyy vahvana ja tämä metsävaratietojen keruu jatkuu ja se pystytään viemään uudelle vuosituhannelle nykyaikaisilla välineillä ja ennen kaikkea ihmisten oikeuksia kunnioittaen

liikennepolitiikan kannalta on myös tärkeää että tulevassa ilmasto ja energiapoliittisessa selonteossa otetaan selkeästi kantaa myös kotimaisista raaka aineista valmistettujen liikennepolttoaineiden valmistamisen puolesta

se on meidän turvatakeistamme se paras

nyt on paras aika aloittaa tuotantolaitosten rakentaminen kun nykyisen tiedon mukaan raakaöljyn saatavuus on vielä kaikin puolin kohtuullisen sujuvaa ja edullista

opetusministeriön on otettava vakavasti vaikea tilanne joka pahenee koko ajan ellei koulutusta kuopioon saada

sitten kun se tulee voimaan on yhtä toivottavaa myös se arvoisa puhemies että suomen valtio suomen eduskunta pystyy vuosittaisissa budjeteissaan takaamaan metsäkeskuksille ne toimintavarat joilla metsäkeskusten toiminta tässä maassa pystytään pitämään hyvällä tasolla ja ennen kaikkea kehittämään metsäkeskusta edelleen aikaansa vastaavaksi nykyaikaiseksi organisaatioksi

myös oecd on nostanut esille suomen toteuttaman talouspolitiikan esimerkkinä järkevyydestä ja hyvästä toiminnasta joka nimenomaan pitää yllä kotimarkkinoiden hyvää kysyntätilannetta vientimarkkinoiden hiljetessä

liikennepoliittinen selonteko tulee nyt parhaaseen mahdolliseen aikaan kun liikennejärjestelmämme kaipaa kipeästi nopeita parannustöitä

tampellan torin laidalla sykkii lämmin sydän maaseudun ihmisten puolesta

huonoon kuntoon mennyttä tietä on vaikea pelkillä hoitotoimenpiteillä enää kohentaa

se on pakko meidän myöntää

suomi kuuluu aktiivisena ykn jäsenvaltiona myös rauhanturvatoiminnan kautta niihin maihin joihin ykn kaikki kansakunnat luottavat

myös tulevaisuuteen tähtääviä toimia tulee aloittaa rohkeasti

sellaisena pidän kotimaisen sisävesiliikenteen nopeaa kehittämistä

jos haluamme toteuttaa hyvää ympäristöpolitiikkaa ja tukea esimerkiksi bioenergian käytön lisäämistä meillä ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa

kun viestintävirasto valvoo tätä yleispalveluperiaatteen toteutumista suomessa niin onko virastossa riittävästi henkilöstöä ja mahdollisuuksia valvoa tätä tavallaan vapaaksi ryöstäytyvää kilpailukenttää koska tiedän sen olevan haastavaa

venäjän rajanaapurina meillä on aivan erityinen asema euroopassa ja meidän on pidettävä huoli että naapuruussuhteet itään päin pidetään kunnossa ja pystymme hyödyntämään niitä suhteita sitten muissa kansainvälisissä foorumeissa toisten valtioiden kanssa asioidessamme

ja jos todella tämä valtakunta haluaa että tuottaisimme omat biodieselimme itse omista raaka aineista sekin olisi mahdollista

onko teillä siihen keinoja

omalta osaltani muutama sananen tästä ensi vuonna voimaan tulevasta aluehallintolaista

ensinnäkin uusi laki tulee voimaan äärimmäisen haastavissa olosuhteissa kun läänit lakkaavat olemasta ja tilalle tulevat nämä uljaat aluehallintovirastot ja elinkeino liikenne ja ympäristövirastot jotka sitten omalta osaltaan ottavat tämän läänien aseman haltuun

kunnat joutuvat tässä kiinteistöveroasiassa tarkkaan harkitsemaan halutaanko tässä todella ylärajoille asti mennä koska sehän lisää kuntalaisten rasitusta ja se ei saa kasvaa kohtuuttomasti ettei rakentaminen hankaloidu ja asumiskustannukset nouse

tämä ohjausvaikutus joka tällä hallituksen tekemällä ulko ja turvallisuuspoliittisella selonteolla on on erittäin tärkeä että politiikalla on selvä linja millä jatketaan tästä eteenpäin

jotta tämä valtava työ onnistuisi meidän on laitettava tässä maassa infra kuntoon kaikki liikenneyhteydet olkoot ne maanteitä junaratoja sähköistä viestintää ja myös puhelinverkkoa

myös ulko ja turvallisuuspolitiikasta pitää uskaltaa keskustella kaikki vaihtoehdot läpi ja jos joku uskaltaa olla eri mieltä niin se kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan että vapaa mielipiteen esitysmahdollisuus on aina olemassa

kun tähän lisätään aluekehityslain uusiminenkin ja sitten tämän organisaation tämän asian läpivieminen valtionhallinnossa ja maakunnissa on edessä erittäin vaativa tehtävä

tänäkin päivänä on monia talouksia joissa televisio ei kunnolla näy ja olevinaan elämme sivistysvaltiossa joka pystyy kansalaisilleen turvaamaan tasapuoliset viestintäyhteydet ja tasapuoliset palvelut kaikille kansalaisille

sen voi melko varmasti luvata

arvoisa herra puhemies

nyt käsittelyssä olevat pankkitakuu ja vientitakuulait ovat osoitus siitä että maailmantalous on todella nopeassa aikataulussa heikentynyt ja hallitus on reagoinut näihin asioihin mahdollisimman nopeasti ei viivytellen vaan mahdollisimman nopeasti

olennaisinta on että maakunnan liittojen tahtotila sisältyy valtion keskus ja aluetason suunnitelmiin ja ohjausprosesseihin ulottaen vaikutuksensa aina konkreettisiin maakunnan kehittämistoimenpiteisiin saakka

tärkeää on pitää mielessä se että suomi on edelleen aktiivinen kansainvälinen toimija myös tämän sanotun sielun tuona aikana ja sataman uuden selonteon on edessä on iso saldo mukaisena vaikutusaikana

tuo kun onnistuisi täydellisesti niin väitän että moni kuntapäättäjä ja kunnan johtava virkamies olisi hyvin iloinen asiasta

se on aivan välttämätöntä

kun suomalaisille pankeille annettavia tukia koskevaa lakiesitystä talousvaliokunnassa käsiteltiin käytiin läpi erittäin huolellinen asiantuntijakuuleminen

se mitä kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa tapahtui hiljattain ei saa missään nimessä toistua ja toivon hartaasti että opetusministeri henna virkkunen ottaa vielä kertaalleen tämän kajaanin opettajankoulutuslaitoksen tilanteen tarkasteluun

ensinnäkin maakunnissa toteutettava aluehallinto

turvallisuustilanne rajoillamme on muuttunut mutta siitä huolimatta meidän tulee säilyttää rauhallinen vakaa linja pysyä edelleen puolueettomana maana ja ennen kaikkea pitää hyvät suhteet naapureihimme

kansantaloutemme alamäki on viime kuukausien aikana jyrkentynyt

valtionhallinto tietenkin hakee sijaansa uusissa toimintaolosuhteissa mutta maakuntaliittojen taholta aluekehitys lähtee siitä liikkeitä makutosuunnitelmat ovat todellisia maku liikkeelle että maakuntasuunnitelmasta tulee se kaikkien suunnitelmien äiti

sen se olisi ansaitseva mielestäni aivan oikein ja kainuun maakunta nimenomaan

maakunnallinen ammattikorkeakoulutus tulee myös säilyttää koska ne huippuosaajat jotka maakunta tarvitsee tuotetaan myös meidän ammattikorkeakoululaitoksen kautta

on aivan erinomainen asia että tasavallan presidentti toi selkeästi esille sen että ulkopolitiikka on sitä että me pidämme hyvät suhteet naapureihin ja myös kahdenväliset suhteet

pari huomiota vielä arvoisa puhemies

siinä tilanteessa voisi todeta että on erittäin hyvä että maakuntaliiton valtionhallinnon ja kuntien yhteistyö toimisi mahdollisimman hyvin

lopuksi totean vain sen että yksi tärkeä osa myös suomen turvallisuuspolitiikan kannalta on se että laitamme tämän maan talouden kuntoon koska vain hyvin toimeentuleva maa jolla on talous kunnossa pystyy huolehtimaan sekä naapuruussuhteet hyvin että pitämään puolustusasiat kunnossa

ei ole olemassa sellaista maailmaa että syydettäisiin rahaa tänne vaan jokainen asia tarkastetaan huolella ja rahoitustarkastus tässä asiassa tulee toimimaan ja ensi vuonna tietenkin finanssitarkastus erittäin tarkasti

ravi sanoi että kunnat pitävät aktiivista yhteyttä maakuntaliittoon päin ja sitä kautta myös valtion tulevaan aluehallintoviranomaiseen päin

herra puhemies

jos siellä on semmoisia luottokelvottomia pankkeja jotka ovat itsensä ajaneet avuttomaan tilaan järjettömillä liiketoimillaan sellaisille pankeillehan ei tietenkään mitään myönnetä

mitä tulee siinä itsenäisyyspäivän karjalaisessa viimeisellä sivulla olleeseen uutiseen demaripiirin toiminnanjohtajan kommenteista niin voin vain todeta että kyllähän tietysti arvostelua voi aina esittää mutta väitän uskon ja tiedän että se yhteistyö missä olen omalta osaltani ollut mukana ja ed

on aivan välttämätöntä että nämä ammattiopistot säilyvät maakunnissa ja tuottavat sitä ammattiosaavaa työvoimaa

lopuksi herra puhemies totean vielä että kun tilannetta seurataan tarkoin aivan kuten ministeri pekkarinen sanoi niin mikä on tilanne helmikuun alussa uusien valtiopäivien avaamisen jälkeen sitä emme vielä tiedä mutta tärkeää on että suomen valtio on reagoinut nopeasti

ja on muistettava että suomessa on menossa parhaillaan erittäin merkittävä eläköitymiskehitys joka tarkoittaa että jo senkin takia meidän on pidettävä oppilaitokset kunnossa koko maassa että pystymme tämän kysynnän turvaamaan

en aina ymmärrä opposition edustajien arvostelua siitä onko toimittu riittävästi tai liian nopeasti tai liian hitaasti

ja viimeisenä arvoisa rouva puhemies kun katsoo palveluiden tarjontaa tässä maassa ei voi olla muuta kuin huolissaan siitä tilanteesta että meillä kuntien tarjoamat palvelut kansalaisille ovat kovin erilaisia eri puolilla maata

pidän erittäin arvokkaana että hallitus on tehnyt politiikkaa ajassa niin kuin oppositio on meiltä vaatinutkin

mutsi